olen myös yrittäjyyden kannattaja mutten kannata sellaista yhteiskunnallista ajattelua jossa työttömistä pitkäaikaistyöttömistä ajetaan yrittäjiksi kun työvoimahallinnon resurssit ovat loppuneet keinot on käytetty ja työpaikat paenneet alueelta

jotta budjetti olisi oikeudenmukainen myös tulevaisuutta ajatellen on meidän tässä päivässä toimittava vastuullisesti ja sijoitettava yhteisiä varojamme harkiten

arvoisa puhemies

me sosialidemokraatit haluamme vähentää velanottoa sekä vahvistaa verokertymää muun muassa pääomatuloveroa korottamalla ja tekemällä siitä progressiivisen

reuman osalta näkisin myös perusterveydenhuollossa että on vastuutonta hajauttaa vähemmän vaativan reuman hoitoa kuntatasolle nykyisessä taloustilanteessa varmistamatta millaiset resurssit kunnilla on käytössä

me rahoitamme yhteisen hyvinvointimme työn tekemisellä ja siitä saatavilla verovaroilla

arvoisa herra puhemies

siitäkin syystä on tärkeää että hallitus satsaa monin tavoin työnteon ja yrittämisen edellytyksiin

näinä vaikeina aikoina yrittäjyys on erittäin vaativaa ja haastavaa mikä varmasti sopii joillekin työttömille mutta ei missään nimessä kaikille

jotta hyvinvoinnin vahvistaminen voidaan rahoittaa on talouden kasvu turvattava

siksi on hyvä että olemme siirtyneet selontekokäytäntöön joka mahdollistaa säännöllisesti perusteellisen arvioinnin ja keskustelun siitä millaista liikennepolitiikkaa maassamme tehdään ja miten se vastaa ajan haasteisiin

hallitus on myös tehnyt useita esityksiä joilla työuria pidennetään ja vahvistetaan

sdpn yksi keskeinen tavoite oli myös oppivelvollisuuden pidentäminen toisen asteen ensimmäiseen vuoteen mutta valitettavasti tämä tavoite ei vielä toteutunut

työllisyyteen panostaminen parantaa paitsi yhteiskunnan taloudellista kestävyyttä myös ihmisten ja kotitalouksien hyvinvointia ja pärjäämistä

mielestäni työvoimapolitiikan tuloksellisuus ja suomalaisen työn tulevaisuuden turvaaminen edellyttävät koko yhteiskunnalta koulutusjärjestelmältä työmarkkinaosapuolilta elinkeinoelämältä ja päätöksentekijöiltä sekä sitoutumista että taitoa ja rohkeutta visiointiin ja uusiin avauksiin

uutena tehtävänä kunnille tulee lain myötä eroperheen lapsen ja vanhemman velvotteiden päät tapaamista järjen taakse teloitettujen etukahdeksi valvottujen tapaamisten järjestäminen millä voidaan nykyistä paremmin turvata lapsen etua tapaamisessa

toisaalta opintoura piteni toisesta päästä kun esiopetus säädettiin pakolliseksi

eri toimin myös kannustetaan ja poistetaan työn vastaanottamisen erilaisia esteitä

meidän on liikennepolitiikassa löydettävä hyvä tasapaino suurten kaupunkiseutujen kasvukeskusten ja harvaan asutettujen alueiden sekä joukkoliikenteen yksityisautoilun ja kevyen liikenteen ratkaisujen välille

lääkäreiden työ on perusterveydenhuollossa muuttunut todella raskaaksi

arvoisa puhemies

monia tärkeitä uudistuksia on tehty mutta toisaalta on myös jouduttu hakemaan säästöjä

valitettavasti hallituksessa ei tätä viisautta oikein ole ymmärretty vaan on uskottu siihen että yritykselle annetut veronkevennykset hoitavat työllisyyden omalla markkinamekanismillaan

on selvää että painotusten pitää olla siellä missä suuria joukkoja liikutetaan päivittäin mutta on myös tärkeää turvata liikkumismahdollisuudet kaikkialla suomessa

jatkossa pitää myös selvittää eroneuvontapalveluiden kehittämistarpeita

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

erittäin myönteistä on myös osatyökykyisten työhönpaluun helpottaminen osasairauspäivärahakauden pidentymisellä ja ammatilliseen kuntoutukseen pääsyn kriteerien lieventäminen

ohjelman mukaiset uudet investoinnit painottuvat rataverkon kunnostamiseen mikä on perusteltua maamme kilpailukyvyn venäjän liikenteen sekä joukkoliikenteen edistämiseksi

kuten täällä on jo käynyt ilmi järjestäjäverkon uudistaminen ja rahoitusuudistus ovat tärkeitä linjauksia joilla tavoitellaan nimenomaan koulutuksen saatavuutta myös jatkossa

kunnissa tuotetaan suomalaisille hyvinvointipalvelut meille kaikille tärkeät peruspalvelut

pääjohtaja ja johtajat ovat korostaneet ettei kela omista reumasäätiötä eikä sillä ole oikeutta puuttua itsenäisen säätiön toimintaan eikä tukea sitä taloudellisesti

niiden tasosta ei saa tinkiä

silloin ymmärretään miksi kannattaa satsata lapsiperheiden kotipalveluihin ja niiden hyvinvointiin perheiden monipuolisiin neuvolapalveluihin hyvään peruskouluun jossa opetuksen lisäksi toimivat myös eritysopetus ja oppilashuollon palvelut

erityisesti odotan että opiskelijan mahdollisuus suorittaa jonkin verran opintoja myös sairauspäivärahalla ollessaan toteutuisi nopealla aikataululla

uusissa järjestämisluvissa olennaista on kokonaisharkinta jossa painottuvat koulutustarve koulutuksen saavutettavuus sekä koulutuksen järjestäjien taloudellinen kantokyky ammatilliset ja toiminnalliset edellytykset

vaikka kannatan ehdottomasti panostuksia raideliikenteen kehittämiseen ja täsmällisyyden ja toimintavarmuuden lisäämiseen on varmasti aivan realistista todeta että maantieliikenteellä on tulevaisuudessa edelleen tärkeä rooli liikennejärjestelmässä

haluan myös itse vastata tästä ensihoidosta kun olen omalta osaltani vetänyt etelä karjalassa meidän ensihoidon strategiasuunnittelun ja siihen liittyy myös henkilöstön kouluttaminen ja se oli erittäin laaja ja kattava minkä takia olen sen puolesta tutustunut ensihoitoon vähän paremmin kuin ehkä muuten olisin

arvoisa puhemies

venäjä on yksi mietinnön painopistealueista

jos osataan katsoa tulevaisuuteen ymmärretään että satsaukset terveyden edistämiseen vanhusten kuntoutukseen toimiviin apuvälineisiin ja esteettömään ympäristöön tuottavat todella merkittäviä säästöjä kun niiden avulla vältytään vaikeiltakin elintasosai rauksilta tai vanhusten raihnaisuudelta ja laitostumiselta

siksi annoimme asiasta lausuman jonka mukaan pidämme niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin arvostetun reumasäätiön sairaalan ajautumista konkurssiin valtakunnallisesti merkittävänä takaiskuna reumasairaiden hoidossa

venäjä on meille tärkeä kauppa ja yhteistyökumppani

venäjä on toiseksi suurin vientimaamme ja poikkeuksena monista muista maista vienti on myös kasvu uralla

liikennevaliokunnan mietinnössä todetaan että perusväylänpitoon ja etenkin pieniin liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta edistäviin hankkeisiin pitää suunnata kehyskauden aikana lisärahoitusta jos valtiontalouteen saadaan liikkumavaraa

venäjän talouden ja suomeen suuntautuvan kysynnän kehitys vaikuttaa talouteemme merkittävästi

eli kuten me kaikki hyvin tiedämme julkisen talouden kestävyysvaje pienentää käytettävissä olevia koulutuksen resursseja ja lisää vaatimuksia tehokkuudelle

katsomme että olisi jo huomattavasti aikaisemmin pitänyt ryhtyä aktiivisemmin etsimään toiminnallisia ja rahoituksellisia vaihtoehtoja sairaalan toiminnan jatkumisen turvaamiseksi

haluan vakuuttaa ed

valitettavasti hallitus on jättänyt kuntatalouden vaikeuksiin eikä valtionosuuksiin ole tehty tarvittavia korotuksia esimerkiksi koulujen ryhmäkokojen pienentämiseen tai oppilashuollon asialliseen järjestämiseen tai kotipalveluiden monipuoliseen järjestämiseen

etenkin kaupan ja matkailun alalla on tehty ja tullaan tekemään investointeja jotka tuovat koko maahan myös työpaikkoja ja hyvinvointia

hemmilälle sen että kun sairaanhoitopiirit suunnittelevat omaa ensihoitojärjestelmäänsä he tekevät siitä suunnitelman ja se suunnitelma mahdollistaa kyllä myös yksityisten palveluiden mukana olemisen ja se on ihan oman alueen omasta tahdosta kiinni

pidemmällä aikavälillä perusväylänpitoon tarvitaan lisärahoitusta jotta liikenneverkko voidaan pitää riittävässä kunnossa ja kehittää tarpeenmukaisesti

olisimme olleet tähän selvittelyyn myös kansanedustajina halukkaita osallistumaan

jotta yhteistyötä voidaan vahvistaa ja monipuolistaa me tarvitsemme myös paljon nykyistä enemmän venäjä osaamista ja venäjän

arvoisa puhemies

ilmaisimme suuren huolemme korkeatasoisen reuman hoidon kuntoutuksen jatkuvuudesta eli potilaiden asemasta muuttuneessa tilanteessa

selonteon lähetekeskustelussa esitettiin paljon kritiikkiä alemmanasteisen tieverkon ja yksityisteiden hoidosta ja kehittämisestä tulevaisuudessa

nyt käynnistettävillä toimilla säästöt on mahdollista toteuttaa siten että ne eivät heikennä nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia kouluttautua tai koulutuksen korkeaa laatua

ihmisten asemaa on myös heikennetty esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksilla ja etenkin terveydenhuollon palvelujärjestelmän rapauttamisella

kiitoksia arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mietinnössä esitetään että asiaan on yhteistyössä kuntien ja tiehoitokuntien kanssa saatava aikaan sekä rahoitusta että lainsäädäntöä koskeva kokonaisratkaisu joka takaa alemmanasteisen ja yksityistieverkon nykyistä riittävämmän rahoituksen sekä selventää eri tahojen vastuita

tämän jälkeenkin kelan tulee tarvittaessa reagoida hoitosuhteiden tilanteeseen siihen asti kunnes jokaisen potilaan kuntoutus ja hoito on järjestetty

siksi on hienoa että valtiovarainvaliokunta nostaa mietinnössään erityisesti esiin etelä karjalassa ja joensuussa toimivan itä suomen koulun jossa painottuu venäjän kielen ja kulttuurin oppiminen myös varsinaisten kielituntien ulkopuolella

arvoisa herra puhemies

jokaisella ihmisellä on oltava oikeus elättää itsensä työllä

arvoisa puhemies

toivon ettei reuman huippuosaamista nyt hukata

on järjetöntä resurssien tuhlaamista perustaa virkamiesten valmistelemia huippuyliopistoja kun samaan aikaan maassamme jo olevaa oikeaa tutkimuksen ja koulutuksen ja käytännön työn kautta syntynyttä huippuosaamista ajetaan alas ja annetaan huippuosaamiskeskuksen hajota

työllisyysmäärärahojen suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen käyttö nimenomaan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten osalta on osoittautunut vaikeaksi

alemmanasteisen tieverkon kunto koskettaa paitsi taajamien ulkopuolella asuvia ihmisiä päivittäisessä arjessa myös lukuisia vapaa ajan matkailijoita kesäasukkaita sekä maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden harjoittajia

toiseksi nyt kun lähes kaikki perusetuudet on sidottu indeksiin jätettiin kuitenkin opintotuki sitomatta vaikka se turvaa opiskelijan päivittäisen toimeentulon ja mahdollistaa opiskelun

ennen kaikkea esimerkiksi työvoimapalvelukeskuksissa on todettu että heillä olisi edellytyksiä lähteä tekemään useamman vuodenkin pituisia suunnitelmia mutta käytännössä rahoitus tulee pätkittäin minkä takia tämä on osoittautunut erittäin vaikeaksi

työperäinen maahanmuutto venäjältä lisääntyy ja itä suomen koulu pystyy tarjoamaan maahanmuuttajalapsille mahdollisuuden sekä oman äidinkielen kehittämiseen että laajaan suomen kielen oppimiseen

hallituksen lyhytnäköinen toiminta ei tässäkään asiassa ole suomalaisen yhteiskunnan etujen mukaista eikä hallitus voi nauttia eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies

nyt kysyisin ministeri ihalaiselta kun kuntakokeilu on käynnistynyt eri puolilla suomea olisiko mahdollista lähteä hakemaan nyt tämmöistä moniulotteistakin näkökulmaa ja uutta näkökulmaa jossa ihmisten palveluiden tarpeitten näkökulmasta haettaisiinkin uudenlaista rahoituskokonaisuutta jolla tämä palvelutarve ja pitkäjänteisyys pystyttäisiin turvaamaan yhdessä jossa kunta ja valtio yhdessä lähtisivät myös rahoituksellisesti hakemaan uudenlaisia työskentelytapoja ja rahoitusmalleja joilla turvattaisiin näitten ihmisten näkökulmasta tämä pitkäjänteinen rahoitus ja palveluiden saatavuus

selon teon lähetekeskustelussa jo totesin että investointiohjelman yhtenä painopisteenä on ollut talouskasvun tukeminen joka näkyy etenkin sat sauksissa kaakkois suomen liikenteen kehittämiseen

sehän on sidottu vanhempien tuloihin mikä asettaa lukuisat toisella asteella opiskelevat nuoret todella vaikeaan elämäntilanteeseen

kyse ei siis ole vain venäjän kielen ja kulttuurin osaamisesta vaan kun siihen yhdistetään ammatillinen tai korkea asteen koulutus tämä kokonaisuus tuo hyvät valmiudet työelämään

venäjän liikenteen kasvu ja sen kasvava merkitys koko maalle on huomioitu nostamalla alueen tärkeimmät liikennehankkeet tällä kaudella aloitettavien listalle

kuten mietinnössä todetaan koulun alueellinen vaikuttavuus ulottuu laajalle alueelle etelä ja pohjois karjalaan ja toiminnalla on myös valtakunnallista vaikuttavuutta venäjän kielen ja kulttuurin taitajien kouluttamisessa koko suomen tarpeisiin

siksi on tärkeää että koulun rahoitus ja toiminta turvataan

arvoisa herra puhemies

tarvitsemme maahamme vanhuspalvelulain sekä sellaisen uskottavan ohjelman ja yhteiskuntasopimuksen jolla sitoudumme turvaamaan jokaiselle ihmisarvoisen ikääntymisen ja kunnioittamaan ikääntyviä täysivaltaisina kansalaisina

tässä voisi todeta että tämä laki ei silloin ole yhdenvertainen kaikkien ammattiryhmien kohdalla miltä osin näen tämän hyvin epäoikeudenmukaisena

jotta liikenne ja raja pystyvät vastaamaan tähän kehitykseen tarvitaan lisää henkilöstöä ja resursseja rajavartiostoon tulliin ja poliisiin

mutta sitten toinen asia joka liittyy tähän rajaan ja joka on täällä tullut myös useamman kerran esille on rajaturvallisuus ja rajan matkailijoiden määrän voimakas kehittyminen

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin olen erittäin tyytyväinen että tämä pitkään epävarmuutta herättänyt lainsäädäntöesitys on nyt täällä eduskunnan käsittelyssä sillä tämä tilanne mikä kentällä on ollut jo pitkään on herättänyt kyllä monenlaisia epävarmuustilanteita ja voisiko sanoa joidenkin potilaitten osalta varmaan hoito ei tältä osin ole ollut parasta mahdollista

nämä on huomioitu valiokunnan mietinnössä

arvoisa herra puhemies

haluan ensiksi kommentoida edustaja kalmarin puheenvuoroa kun hän sanoi että tämä hallitus ei tue lapsiperheitä

arvoisa herra puhemies

kun me keskustelimme eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevista kansalaisista ja nyt meille on tullut turvapaikanhakijoita ja meillä voi olla ehkä hyvin koulutettua väkeäkin joka on tullut suomeen hakemaan turvapaikkaa niin mitenkä suhtaudutaan heidän mahdolliseen koulutukseensa tähän jos heidän tavoitteenaan on nimenomaan saada turvapaikka ja perusteet löytyvät

päinvastoin tämä hallitus on ottanut nyt lapsiperheet keskiöön paremmin kuin pitkään aikaan edelliset hallitukset ja sitä kautta tämä hallitus tukee lapsiperheitä niin verohuojennusten kautta kuin myös työllisyyden kautta ja pyrkii poistamaan eriarvoisuutta ja poistamaan lapsiperheköyhyyttä

kustannusten noustessa ja toimintaympäristön muuttuessa ammattiliikenne on ajautunut jopa aivan kestämättömään tilanteeseen

arvoisa herra puhemies

tämän hallituksen esityksellä muutetaan mielenterveyslakia niin että myös muu kuin virkasuhteessa oleva laillistettu lääkäri voi laatia tarkkailulähetteen

onko millään tavalla varauduttu tähän tulevaan todelliseen tilanteeseen joka venäjältä on tulossa niin matkailijoiden määrän kuin todennäköisesti myös viisumivapauden suhteen

myös lääkärin tehtävissä toimiva lääketieteen opiskelija voisi laatia tarkkailulähetteen osana terveyskeskuslääkärin toimintavelvollisuutta

emme voi vain nostaa käsiä pystyyn kun ulkomaiset kuljetusyritykset valtaavat markkinamme

arvoisa puhemies

hallitusohjelman otsikko kertoo jo olennaisen

suomi uuteen nousuun kasvulla ja työllisyydellä

suuri lähitulevaisuuden haaste on myös osaavan työvoiman saatavuus

lähetteen tulisi sisältää perusteltu kannanotto tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen edellytysten täyttymisestä

arvoisa rouva puhemies

ei ole olemassa yksinkertaista taikatemppua joka luo työpaikkoja vaan uudet työpaikat edellyttävät elinkeinorakenteen uusiutumista ja panostuksia osaamiseen

kun ministerit ovat olleet näin ansiokkaasti täällä mukana ja myös itse olen viettänyt osan tästä ajasta omaishoitajien parissa niin se vääjäämättä jollakin tavalla tulee nyt minullekin pintaan

olennaista on että koulutus vastaa ajan haasteisiin ja satsataan ennakoivasti myös älyliikenteen sovellutusten hallintaan ja muuhun tekniseen osaamiseen

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että lääkäri määrää psykoottisessa tilanteessa olevan potilaan tutkimuksiin

nyt tämän voi hoitaa myös niin sanottu keikkalääkäri eikä vain julkisen sektorin virassa toimiva lääkäri

liikenteen ja logistiikan osaaminen voi olla aivan hyvin meille tulevaisuudessa kasvava osaamisen ala

hallitus suunnittelee panostuksia omaishoitajien sijais ja perhehoitoon